herra puhemies

näin ollen on tärkeää että kuntien talous jotka ovat juuri suuria palvelujen järjestäjiä on sellaisessa kunnossa että ne pystyvät näitä palveluja järjestämään ja sitä kautta myöskin työllistämään

usassa alkoi rahoituskriisi säätelemättömän kapitalismin pelatessa itsensä umpikujaan ja ahneus kävi nyt kyllä myöskin kapitalisteille kalliiksi tässä sillä omaisuus menee uusjakoon

hallitus peitteli ja rauhoitteli tätä kriisin syvyyttä vielä budjettikeskustelussa ennen kunnallisvaaleja

lisäksi voitaisiin hyödyntää sitä korkeaa osaamista mikä valkeakoskelle on syntynyt kun tämä paloa hidastava kuitu on suomessa kehitetty

mutta siitä huolimatta hallitus rauhoitteli että mitään ei ole tapahtumassa ja meillä on erittäin hyvä tilanne että me tästä selviämme

nythän kun yrityksillä on vähän tilauksia ainakin osalla yrityksistä ja rahoitus on kireällä niin tämä yritysten tärkein voimavara elikkä henkilöstö joutuu ensimmäisenä maksumieheksi

tästä aiheutuu kyllä varsin suuria ongelmia

valtiovarainministeriössä on laskettu että kotimaan kulutus ja kysyntä pitäisivät työllisyyttä yllä mutta on selvää että jos ihmiset joutuvat lomautetuiksi ja työttömiksi niin heidän kulutuskykynsä varmasti laskee ja sitä kautta myöskin kotimainen palvelutuotanto ja yleensä kotimarkkinateollisuus joutuu vaikeuksiin mutta tietenkin hieman myöhemmin kuin vientiteollisuus

tästä syystä olisi äärimmäisen tärkeätä että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin lisäämällä kotimaista kulutuskykyä jotta ihmisillä olisi ostovoimaa ja voitaisiin edes kotimarkkinateollisuus ja palvelut pitää yllä

mutta jos työttömyys päästetään kasvamaan niin kuin nyt näyttää että se lähtee jyrkkään nousuun niin sen taittaminen on todella vaikeaa ja sitten myöskin kotimarkkinateollisuuden ja kotimaisten palvelujen veto kyllä loppuu

nyt hallitus ja valtio ovat käytännössä pakkoraon edessä turvatakseen yleensä rahoitusmarkkinoiden toiminnan

on annettava takuut pankeille ja sitä kautta yritettävä saada yritysten rahoitus kuntoon jotta ne voisivat toimia ja etteivät toiminnaltaan ja kunnoltaan terveet yritykset kaatuisi rahoitusongelmiin joita saattaa syntyä koska pääomia tarvitaan jatkuvasti

näin ollen on välttämätöntä että valtio takaa pankkisektoria

täällä on puhuttu että tämä energiaverotus nyt on tasapuolinen ja vihreä verouudistus

siinä suhteessa on välttämätöntä että takuita ei anneta vastikkeettomasti ja että hallitus ja eduskunta vaativat kunnolliset vakuudet ja vastikkeet siitä kun näitä vakuuksia annetaan

jos katsoo miten se kohdistuu niin kyllähän se kohdistuu kaikista kipeimmin pienituloisiin palkansaajiin eläkeläisiin työttömiin

esimerkiksi työttömillehän sitä ei korvata millään tavalla eikä pienituloisille palkansaajille eikä sitä myöskään korvata kohtuullista työeläkettä saaville

nyt se otetaan pienituloisilta ihmisiltä näiden energiaverojen korotusten muodossa

mielestäni nämä ehdot ovat vähimmäisehtoja jotka tulee saada kun tämä hyväksytään

myöskin tulevaisuutta ajatellen kun pankkeja joudutaan pääomittamaan niin on selvää että silloin nimenomaan tämä omistusehto täytyy saada näihin ehtoihin ennen kuin pääomitusta ja veronmaksajien rahoja suoraan pankeille annetaan

työttömyyden kasvun estämiseksi valtiovallan pitäisi nyt toimia välittömästi eikä odottaa helmikuun alkuun niin kuin nyt on ilmoitettu että helmikuun alussa annetaan lisäbudjetti jolla työllisyyttä lähdetään parantamaan

mielestäni valtiovallan pitäisi olisi pitänyt jo nyt tässä varsinaisessa budjetissa tehdä ne ratkaisut ja lähteä työllisyyttä parantamaan koska siitä tietenkin menee taas muutama kuukausi eteenpäin ennen kuin käytännön toimet alkavat

tämän hallituksen esityksen minun mielestäni yksi keskeisin kohta on että myöskin yksityiset kaatopaikat tulevat verolle ja se on merkittävä parannus nykyiseen tilanteeseen

sitä kautta pyritään siihen että ne jätevuoret jotka tänä päivänä yhä enempi kasvattavat näitä kaatopaikkoja vähenisivät ja päästäisiin sellaiseen tilanteeseen että uusia kaatopaikkoja ei tarvitsisi perustaa ja jätevuoria ei kasvatettaisi enää jatkossa

valiokunta katsoi että hallituksen esitys kaipasi korjausta ja yksimielisesti valiokunta muutti nämä kohdat siihen muotoon kuin ne ovat nyt tässä valiokunnan mietinnössä

eräs ongelma joka tuli tässä esille oli metsäteollisuuden kierrätyspaperista syntyvä siistausjäte elikkä kuitusavi

jos se olisi toteutunut siinä muodossa kuin hallitus esitti se olisi saattanut merkitä sitä että jätepaperin uusiokäyttö olisi vähentynyt merkittävästi

tämä johtuu pääasiassa kahdesta asiasta

sitä ei voi pitää hyvänä kehityksenä vaan päinvastoin jätepaperin käyttöä tulisi entisestäkin tehostaa että voitaisiin säästää neitseellisiä kuituja

suurin voittaja tässä olisi ollut kauniainen

näin ollen on tietenkin hyvä ja myönteinen asia että hallitus tuo tämän esityksen mutta tämä osoittaa vain tämän hallituksen tuloverolain muutoksen sisällön

näin ollen nyt tässä esityksessä on lähdetty siitä että eulta pyydetään lupaa että eu notifioisi sen että tämä siistausjäte eli kuitusavi olisi verotonta edelleenkin vastaisuudessa

täytyy vaan toivoa että hallitus tässä onnistuu

mutta kertokaa minulle onko yhdessäkään kaupassa sellaista osastoa jossa myydään tavaraa prosenteilla tai missä voidaan ostaa palveluja pelkillä prosenteilla

siltä pohjalta voidaan varmistaa se että jätepaperin käyttö edelleenkin paperiteollisuudessa jatkuu vähintäänkin nykyisessä laajuudessa

joka paikassa kaupassa ja palvelujen ostamisessa tarvitaan euroja

hallituksen linjahan on että erilaisia veroja tarkistetaan tai niitä korotetaan ja suurimpana tietenkin tulee olemaan tämä energiaveron korotus joka lähiaikoina myöskin tulee tänne isoon saliin keskusteltavaksi

herra puhemies

olisi silläkin perusteella perusteltua että kunnat saavat tämän veron ja myöskin sillä perusteella että kunnat pääasiassa ovat vastuussa myöskin jätteen keräyksen järjestelystä ja vastaavat siitä

toivon että kun väitätte että pieni ja keskituloiset tästä hyötyvät niin kerrotte sen hyötyvätkö he prosentuaalisesti vai euroissa

näin ollen mielestämme olisi kohtuullista että tässä tehtäisiin muutos ja vahvistettaisiin kuntien tulopohjaa järkevällä tavalla elikkä tämä jäteveron tuotto tulisi kunnille

ja jos mennään oikein pienituloisiin työttömyysturvalla ja yleensä sosiaalietuuksilla olevat henkilöt eivät saa veronalennusta lainkaan ei senttiäkään päinvastoin

herra puhemies

en minä tämmöistä matematiikkaa ole ennen ymmärtänyt vielä

on tietenkin hyvä että oppisi edes vanhana

otan esimerkkinä tämän niin sanotun lokapojat tapauksen jolloin ajettiin jätteet noihin erilaisiin helsingin kaupungin lähiympäristössä oleviin ojiin

ja kun viranomaiset epäilevät että valvontaresurssit ovat vajavaisia hyvin riittämättömiä niin epäilevät että näitä on muuallakin tapahtunut

mielestäni kyllä se on kuntien vastuu ennen kaikkea vastuullisesti vastata siitä että ne jätteet mitkä tulevat menevät oikeisiin paikkoihin ja oikein sijoitettuna

herra puhemies

hallitus esittää että suomi liittyisi euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevaan euromaiden sopimukseen ja antaisi sitovan peruuttamattoman ja ehdottoman takauksen euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden maksuaikataulun mukaisten korko ja pääomamaksujen maksamisesta asianmukaisesti

jos euroopan rahoitusvakausvälineen lainoitusta saanut valtio ei pysty maksamaan ottamiaan lainoja kokonaan takaisin suomi joutuu muiden takauksia antaneiden valtioiden tavoin maksamaan takausten perusteella euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeelle laskemien velkakirjojen haltijoille näiden saamisia

on merkittävää että imf määrittelee näille maille nämä lainaehdot joilla lainoja annetaan ja nämä lainaehdot ovat erittäin tiukat

nämä maat joutuvat tiukan sopeutusohjelman kohteeksi mikä merkitsee julkisten menojen eli siis palvelujen ja sosiaaliturvan leikkauksia ja verojen korotuksia siihen määrään että ne puolestaan leikkaavat sopeutujamaan talouskasvua ja lisäävät työttömyyttä näin vaikeuttaen edelleen maiden mahdollisuuksia selviytyä

elikkä se että nämä maat selviytyisivät näistä maksuistaan näitten ehtojen jälkeen ja tämän takauksen ja lainojen jälkeen on hyvin kyseenalaista

vasemmistoliitto pitää välttämättömänä että rahoitusmarkkinoiden toiminta turvataan mutta ne ehdot joilla se turvataan ja joita hallitus esittää nyt eivät kyllä tyydytä meitä

tässä on tietenkin sitten esimerkki että muut eu maat euromaat jotka ovat velkaantuneet ovat jo tämän kuristuspaketin kohteena

tässä ministeri totesi aivan lopuksi että jos joku pankki joutuu tällaiseen tilanteeseen että sen maksuvalmius on hävinnyt ja se joudutaan ottamaan valtion haltuun niin omistajille maksetaan täysi korvaus siis jos pankki joudutaan ottamaan valtion haltuun

tässä on todella hankalaa se että nämä maksut lankeavat niille jotka ovat vähiten syyllisiä näiden vaikeuksien syntymiseen

mielestäni tässä nyt korostuu se porvarihallituksen yrittäjäriski elikkä valtio vastaa kaikesta vaikka olisi töpeksitty kuinka paljon tahansa siellä pankissa

verotuksen kiristyminen ja samalla sosiaaliturvan ja palkkojen leikkaaminen vaikeuttavat erityisesti pienituloisten ihmisten elämää

tämä on minun mielestäni aika erikoinen ja aika kova lausunto siinä mielessä että kyllä edellisen pankkikriisin piti opettaa jo että valtion piikki ei voi olla auki rajattomasti

täällähän on vaatimus siitä että ylintä marginaaliveroastetta on alennettava keskimääräistä enemmän mikä on avoimesti tuloeroja kasvattava vaatimus

tämä hallituksen esitys ei vastaa niitä tavoitteita joita me vasemmistoliitossa olemme ajatelleet

tämän johdosta me olemme tehneet rinnakkaislakialoitteen jossa lähdetään siitä että kun hallitus esittää pääomasijoituksen muodoksi suomalaisten talletuspankkien liikkeelle laskeman pääomalainan merkitsemisen niin me ehdotamme että pääomalainan asemesta valtio merkitsisi talletuspankin osakkeita

se yrittää kuitata asian sillä että pienituloisten eläkkeet sosiaaliturvan tulonsiirrot on pääosin sidottu indeksiin jolloin arvonlisäveron korotuksesta tulee hyvitys indeksitarkistuksina

on syytä muistaa että indeksitarkistukset maksetaan jälkikäteen ja nämä korotukset ovat tulleet jo maksuun aikaa sitten ja ihmiset joutuvat maksamaan nämä korotetut hinnat pahimmassa tapauksessa lähes koko vuoden ajan

valtion toimenpiteitä markkinoiden vakauttamiseksi tarvitaan finanssikriisin hallitsemiseksi jotta pankkien asunto ja yritysvelalliset eivät joutuisi luottolaman uhreiksi kuten edellisellä kerralla kävi

työryhmä ei kuitenkaan pysty esittämään yhtään tutkimusta tai laskelmaa joka todistaisi että tähänastisilla paljon suuremmilla verohelpotuksilla olisi ollut väitettyjä myönteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen

nyt imf asettaa näitä takauksia saaville maille juuri nämä tiukat ehdot ja on todella nähtävissä että näitä ehtoja samoja lääkkeitä varmaan tullaan myöskin suomeen kauppaamaan

mielestäni valtion suora omistus pankeissa minimoi valtion pankkituen kautta veronmaksajille mahdollisesti koituvia kokonaistappioita ja samalla valtion suora omistus osakepääomaan on pankkien asiakkaiden pelastamiseksi vähintään yhtä hyvä pankkituen muoto kuin hallituksen esittämä pääomalaina

kyse on vain vallitsevaan uusklassiseen uusliberalistisesti värittyneeseen taloustieteeseen perustuvista uskomuksista ja vielä lisäksi tästä työn verottamisesta joka on mielestäni melko populistinen ilmaisu

tästä syystä aloitteeseemme on kirjattu valtiolle myös oikeus määrätä pankin toteuttama valtiolle suunnattu osakeanti ellei pankki hanki pääomasijoitusta muualta

osakeomistus ulkomaisten pankkien suomalaisissa tytärpankeissa ei toisi osuutta koko konsernista mutta antaisi valtiolle osakkuusaseman kautta oikeuden tytäryhtiön myöhempään arvonnousuun

herra puhemies

ehdottamamme malli myöskin mahdollistaisi valtion osallistumisen osakkeiden arvonnousuun jos valtio myöhemmin päättäisi luopua niistä maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kohentuessa ja taloudellisen ahdingon hellittäessä

muiden kuin osakemuotoisten pankkien tapauksissa pankkien liiketoiminta siirrettäisiin ensin perustettavalle osakeyhtiömuotoiselle pankille jonka osakkeita merkitsisivät valtio sekä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa muut omistajat

viime kuukausien kokemus on opettanut että pahimmillaan valvomaton ja suitsimaton sekä äärimmäiseen riskinottoon kannustava rahoitusjärjestelmä ei ole vakaalla pohjalla vaan johtaa kansantalouden vakaviin häiriöihin jopa syvään lamaan ja siirtää kustannukset veronmaksajien kannettavaksi

onkin selvää että tarvitaan kansainvälistä säätelyä ja valvontaa ja ehdotamme tähän lakiin erityistä säännöstä kannustusjärjestelmien järkevöittämiseksi

mielestäni hallituksen tulisi ottaa hyvin tarkasti oppia siitä mitä edellisessä pankkikriisissä tapahtui

se oli suomalaisille veronmaksajille todella kallis lasku

toivottavasti tästä lamasta ja finanssikriisistä ei tule suomalaisille veronmaksajille yhtä kallista laskua jonka seurauksia osittain vieläkin me maksamme

jotta tämä korkein hallinto oikeus ei kokonaan ruuhkaantuisi niin myöskin sitä taustaa vasten olisi järkevää että valtio palauttaisi nämä automaattisesti koska nämä tiedot löytyvät tulliviranomaisten rekistereistä

orpolle haluan todeta kun hän puhui että ei pidä verottaa työtä ja siitä saatavaa tuloa jotta se kannustaa työntekoon niin minun mielestäni kyllä näitä suurituloisia ihmisiä voitaisiin verottaa siitä asemasta

hallitus haluaa nostaa arvonlisäveroa jota kaikki myös pienituloiset joutuvat maksamaan ja suhteessa tietenkin pienituloiselle arvonlisävero on kovempi vero kuin esimerkiksi tulovero

sen sijaan matti vanhanen viime viikon kyselytunnilla torstaina vastasi näin kun kysyin häneltä varallisuusveron käyttöönotosta

jos kerta juristit pystyvät neuvomaan miten varallisuusvero voidaan kiertää niin on varmasti myöskin juristeja jotka pystyvät tekemään pykälät jotka estävät sen kiertämisen

tämä on todella suuri paketti ja pahimmassa tapauksessa tavattoman kalliskin suomalaisille veronmaksajille

yleensä kun on omistajien eduista kysymys silloin ovat veronalennukset aina paikallaan hallituksen mielestä

herra puhemies

suomeen ollaan muodostamassa erityistä verorälssiä joka vapautetaan verosta

varallisuusvero poistettiin rikkailta osingot ovat osittain verovapaita ja tässä on kysymyksessä osinkotulon verovapauden laajentaminen

sen sijaan tämä nostaa viljelijän pääomakustannuksia jos hän joutuu ostamaan peltoa esimerkiksi etelä suomesta jo noin kuudesta kymmeneen top kymmeneen tuhanteen euroon

hallitus esittää että suomi liittyisi euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevaan euromaiden sopimukseen ja antaisi sitovan peruuttamattoman ja ehdottoman takauksen euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden maksuaikataulun mukaisten korko ja pääomamaksujen maksamisesta asianmukaisesti

jos euroopan rahoitusvakausvälinelainoitusta saanut valtio ei pysty maksamaan ottamiaan lainoja kokonaan takaisin suomi joutuu muiden takauksia antaneiden valtioiden tavoin maksamaan takausten perusteella euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien velkakirjojen haltijoille näiden saamisia

he joilla ei ole varaa ostaa tai velkaantua lisää joutuvat luopumaan näistä vuokrapelloista sitten ja semmoinen joka pystyy ne ostamaan ostaa nämä pellot

elikkä hallituksen veropolitiikka on suosinut suurituloisia ihmisiä hyvätuloisia ihmisiä